lopuksi totean että erilaisille laskennallisiin keskiarvoihin perustuville mitoituskikkailuille on todellakin pantava piste niin että henkilökunnan mitoitus ei hetkellisestikään alita säädettyä minimitasoa

kuka kantaa vastuun silloin jos päiväkodissa tapahtuu jotain ikävää ja henkilöstön määrä on laillisesti alittanut säädetyn minimitason

meristrategian toteuttamisen tulee lähteä mielestämme siitä että vastuutetaan yksittäinen taho koordinoimaan meripolitiikkaa

tämä osuus yhteisissä talkoissa euroopan talouskriisin hoitamiseksi ja sitä kautta myös suomen elinkeinoelämän ja ulkomaankaupan kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi ei ole kohtuuton

näin voitaisiin tarvittaessa korjata edellisten hallitusten aikana tehtyjä linjauksia esimerkiksi merenkulkulaitoksen ja merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja meripolitiikan hajauttaminen kymmeneen eri sektoriministeriöön ja valtioneuvostoon ilman että kenelläkään on kokonaisvaltaista koordinaatiovastuuta

valiokunta korostaakin päätösehdotuksessaan osuvasti että kansallista edunvalvontaa maamme kannalta keskeisten liikennepoliittisten päätösten valmistelussa on yhteistyössä keskeisten etujärjestöjen kanssa tehostettava sekä eussa että muilla kansainvälisesti päätösvaltaisilla foorumeilla esimerkiksi imon alakomiteoissa

yhdennetyn meripolitiikan luominen on suomelle tärkeää ja esitämmekin että seuraavassa hallituksessa meripolitiikalle nimetään oma vastuuministeriö ja vastuuministeri

kdn eduskuntaryhmä pitää liikennepoliittisen selonteon sekä liikenne ja viestintävaliokunnan sitä koskevan mietinnön painotuksia pääosin onnistuneina

meidän nykyisessä järjestelmässämme ongelma ei ole se että meillä on liian suuria vaalipiirejä vaan se että toiset vaalipiirit ovat väkimäärältään liian pieniä

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päällä ensimmäisen käsittelyn nesteellä pöysti erittäin tarpeellinen

tämä rahoitusmalli on todellakin sosiaalisesti edes jotenkuten oikeudenmukainen

edustaja vapaavuoren puheenvuorossahan täällä vilahti myöskin se periaate että kaikki maksaisivat saman maksun tuloista riippumatta

täytyy nostaa ministeri kiurulle kyllä hattua siitä että tällainen ratkaisu on saatu aikaiseksi

emme kyllä tarvitse tähän maahan lisää sellaisia rahoitusmuotoja jotka edustavat degressiivistä verotusta mitä edustaa tuollainen että jokainen maksaa sen saman maksun tuloista riippumatta

tämä ratkaisu lienee paras siedettävin kompromissi mitä tässä tilanteessa oli saavutettavissa

edustaja tynkkyselle vain totean että lähinnä tarkoitimme sitä että tällainen tiemaksujen kaavamainen soveltaminen siellä missä tienkäyttäjillä ei ole todellisuudessa muita vaihtoehtoja johtaa tällaiseen eriarvoistumiseen

mutta ministerille toteaisin että isojen liikenneinvestointien rahoituksessa on yhtenä mallina esitetty niin sanottua elinkaarimallia ja myös hallitusohjelmassa on kirjaus erilaisten liikenneinvestointien rahoitusmallien selvittämisestä

arvoisa puhemies

minusta edustaja ruohonen lernerin pohdiskelu siitä onko se hyvää menettelyä että laki päätetään ensin säätää ja vasta sitten ryhdytään sen valmistelutyöhön on aivan perusteltu

tässä nyt luodaan todellakin uutta käytäntöä siinä miten kansalaisaloitteita käsitellään ja mitä niillä voidaan saada aikaan

minä myös ajattelen niin että kyllä kunnolliseen lainsäädäntöön kuuluu huolellinen lainvalmistelu ja siksi näen ilman muuta oikeana sen ajatuksen että tällaisten päätösten yhteydessä tulevalla eduskunnalla on täysi harkintavalta sen suhteen mitä lakialoitteille jatkossa tapahtuu

on totta että kansa ei vaihdu mutta kun aloitteessa on mukana vain pieni osa kansasta niin on täysin oikein ettei tulevan eduskunnan käsiä ol

toinen on itse valmisteluprosessi joka saattaa nostaa esiin aivan uusia näkökohtia tässä kokonaisuudessa

ja toinen erityisesti näissä arvokysymyksissä on se mikä on kansan tahto eli uuden eduskunnan kokoonpano

käsiteltävänä oleva lakialoite joka antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuuden lukukausimaksun perimiseen eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta on tervetullut

edustaja satosen täällä kuvailemat perustelut ja muista maista saadut rohkaisevat kokemukset vastaavista järjestelyistä puoltavat tällaisen laskutusmahdollisuuden myöntämistä

asiaan liittyy tietysti monia epäilyksiä ja pelkoja kuten uusiin aloitteisiin aina mutta mielestäni tässä tapauksessa lakialoitteen muotoilu ja muualta saadut kokemukset tehokkaasti hälventävät näitä pelkoja ja epäilyksiä

olemme käytännössä nähneet että suomen korkeakouluihin on maailmalla runsaasti potentiaalisia tulijoita

on tässä vuosien varrella havaittu että erityisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijarekrytointi ulkomailta on ollut osittain epäterveellä pohjalla kun oppilaitokselle on ollut opiskelijamääriin perustuvan rahoitusjärjestelmän takia edullista tuottaa opiskelijoita ulkomailta

näen mieluummin että eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden koulutuksen maksajaksi ei aina välttämättä pakoteta suomalaista veronmaksajaa vaan niin haluttaessa ja sopivassa määrin koulutuksen kustantaja voisi olla myös sen saaja

haluan kiinnittää huomiota myös siihen ettei tämä lakialoite tee eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille opiskelusta käytännössä välttämättä maksullista

lakialoitteen perusteluissahan todetaan että muun muassa stipendijärjestelyillä opiskelu voidaan tehdä niin haluttaessa opiskelijalle maksuttomaksi

joka tapauksessa mielestäni jonkinlaisen järjestelyn kautta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille tulee varata mahdollisuus niin halutessaan palauttaa kerätyt maksut osittain tai kokonaan opiskelijoille

on totta kai itsestään selvää ettei eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta kerättävien lukukausimaksujen myötä kotimaisten opiskelijoiden opiskelu liiku piiruakaan kohti maksullisuutta

jos jossain muualla opintojen maksullisuutta on laajennettu se on tapahtunut erikseen tehtyjen päätösten kautta ei itsestään

arvoisa puhemies

me tarvitsemme vientiä ja me tarvitsemme osaajia

tämä lakialoite voi auttaa sekä koulutusviennin kehittymistä että uusien ulkomailla syntyneiden nuorten osaajien saamista suomalaisen elinkeinoelämän palvelukseen

toivon että tämän käsittelyn yhteydessä vielä huolellisesti tutkitaan ja harkitaan toteutuksen yksityiskohtia esimerkiksi lakiin kirjattavia lukukausimaksun ylä ja alarajoja jotta lukukausimaksujen keruun hyödyt tulevat varmistetuiksi ja siihen mahdollisesti sisältyvät riskit minimoiduiksi

olen edustaja niikon kanssa kyllä täysin samaa mieltä siitä että kansalaisjärjestöjen osuutta kehitysyhteistyön kanavoinnissa kannattaa lisätä

tämä on todellakin ylivoimaisesti suurin käytännössä lähes ainoa merkittävä säästökohde jolla te kompensoitte esitettyjä menonlisäyksiä

tämän tason alapuolelle jääminen merkitsee velkaantumista maailman köyhille

itse en missään tapauksessa vähättele kansalaisaloitteen merkitystä eikä varmaan puolueenikaan kyseenalaista sitä päätöstä myöskään mikä täällä eduskunnassa on tehty

mutta kyllä minusta lainsäädännön laadun kannalta on huono asia jos laki päätetään sitovasti säätää ennen kuin se on loppuun asti valmisteltu

mitä tulee kristillisdemokraatteihin ja tämän hallituksen päätökseen siitä että se ei valmistele avioliittolain muutosta eduskunnalle niin meillä on tiettyjä kynnyskysymyksiä niin kuin kaikilla puolueilla

silloin kun hallitusneuvotteluja käytiin kerroimme että me voimme olla mukana sellaisessa hallituksessa joka ei tällaista lainmuutosta eduskuntaan tuo

tästä yhdessä sovittiin että tämä on ok kaikki hallituspuolueet tämmöisen asian hyväksyivät ja me olemme nyt sitten hallituksessa olleet

arvoisa puhemies

monessa tapauksessa ei virkamiehillä sen paremmin kuin luottamushenkilöilläkään ole riittävää käsitystä kunnan toimintaan ja tehtäviin päätöksiin liittyvistä riskeistä tai ris kien arvioinnista ei edes riskien arvioinnin tarpeellisuudesta saati riskienhallinnan menetelmistä

allekirjoitan täysin lakiehdotuksen yleisperusteluissa esitetyn arvion siitä että kunnanhallituksilla ei useinkaan ole riittävää tietoa kunnan eri toimintoihin ja konserniyhteisöihin liittyvistä riskeistä toimintatapojen puutteista ja heikkouksista

kun otetaan huomioon miten suuria esimerkiksi joidenkin kunnan toimintaan välittömästi kytkeytyvien liikelaitosten investoinnit voivat olla on päätöksiin liittyvien riskien analysoinnin kunnollinen hoitaminen ehdottoman välttämätöntä

eräs liike elämän johtotehtävissä pitkään palvellut ja sittemmin kunnallispolitiikkaan siirtynyt tuttavani kauhisteli miten ohuilla tiedoilla luottamushenkilöt saattavat silmää räpäyttämättä tehdä johtavan virkamiehen esityksestä kymmenien miljoonien investointipäätöksiä

pahimmassa tapauksessa päättäjille esitellään vain yksi ratkaisuvaihtoehto

ota tai jätä

miten esitys on valmisteltu millaisia riskejä tehtävään päätökseen sisältyy ja missä porukassa valmistelu on tehty voi jäädä arvoitukseksi

kunnollinen riskienhallinta tuo näin ollen päätöksentekoon paitsi laatua myös läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten paikallistason demokratiaa

arvoisa puhemies

tervehdin ilolla hallituksen tekemää lakiesitystä ja toivon sille asiantuntevaa ja nopeaa valiokuntakäsittelyä jotta asiassa päästään kuntakentässä mahdollisimman pian konkreettisiin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

talouden korjaamiseen meillä on käytettävissä erilaisia työkaluja mutta mitkä niistä tuottavat toivotun tuloksen tehokkaimmin

tässä tilanteessa meidän on tajuttava että talouden kehityksen taustalla on ilmiöitä joille me emme mahda mitään ja toisaalta sellaisia ilmiöitä joihin me voimme omilla ratkaisuillamme vaikuttaa

meidän toimenpiteittemme ulottumattomissa on esimerkiksi vientimaiden talouden yleinen kehittyminen sekä suomen väestön ikääntyminen ja siitä seuraava hoivapalveluiden kysynnän kasvaminen

sen sijaan me voimme vaikuttaa esimerkik si oman vientiteollisuutemme hintakilpailukykyyn palvelutuotannon rakenteisiin haitallisen sääntelyn ja turhan byrokratian purkamiseen tehottomien tietojärjestelmien uudistamiseen osa aikaisen työnteon kannustamiseen ja miljardeja maksavien alkoholihaittojen vähentämiseen koulutuksen ja tutkimuksen laatuun lasten ja nuorten yleisen pahoinvoinnin torjuntaan ja niin edelleen

tämä budjettiesitys sisältää oikeansuuntaisia toimenpiteitä myös rakenteellisia uudistuksia ja erityisesti toimenpiteitä julkisen talouden velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi

toivon että budjetin eduskuntakäsittelyn aikana käymme rakentavaa keskustelua siitä mihin painopiste niukkuuden jakamisessa on asetettava että kykenemme samanaikaisesti turvaamaan laadukkaat ja kansalaisille yhdenvertaiset yhteiskunnan peruspalvelut ja luomaan uutta pohjaa talouden kasvulle

palaan tarkempiin yksityiskohtiin budjettiluokkien myöhemmässä käsittelyssä

arvoisa puhemies

tämän puheenvuoroni lopuksi haluan muistuttaa siitä että myös järkevä energiapolitiikka kuuluu niihin työkaluihin joiden avulla voimme tukea suomen yhteiskunnan ja talouden kehittymistä

esimerkiksi ydinvoimaratkaisuja ei pidä tehdä kolmen tai neljän vuoden sihdillä vaan tulee nähdä kehitys ja energiatarpeet vuosikymmenien päähän

tällä hetkellä voimassa oleva avioliiton määritelmä nojaa siihen biologiseen tosiasiaan että suvun jatkamiseen tarvitaan yksi mies ja yksi nainen

yhden miehen ja yhden naisen avioliitto on ainutlaatuinen ja ihmiskunnan olemassaolon kannalta ratkaisevaan faktaan perustuva kahden ihmisen välinen liitto

toisin kuin annetaan ymmärtää nykyisessä laissa ei ole yhdenvertaisuuteen tai tasa arvoon liittyviä ongelmia

lähtökohtaisestihan voimassa oleva laki mahdollistaa sen että jokainen mies ja nainen voi määrätyin rajoituksin solmia miehen ja naisen välisen avioliiton

olen huolissani siitä että tällä hankkeella ollaan tekemässä karhunpalvelus paitsi niille joille nykyinen avioliiton määritelmä on luovuttamaton myös niille seksuaalivähemmistöille joiden asiaa muutosesityksellä yritetään edistää

avioliiton määritelmän muuttaminen tulisi kärjistämään vastakkainasetteluja yhteiskunnassamme ja aiheuttamaan uusia ongelmia esimerkiksi suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä

tästä kaikesta joutuisivat helposti ja jossain määrin ovat jo nyt joutuneet tulilinjalle ne joiden asiaa aloitteella on tarkoitus edistää

arvoisa puhemies

edellä mainituista syistä totean että kansalaisaloitteessa ehdotettu ratkaisu on huonosti harkittu enkä tule sitä kannattamaan

tärkeitä ovat suuria liikennemääriä palvelevat talouskasvua tukevat kustannushyötysuhteeltaan parhaat liikenneturvallisuutta edistävät päästöjä vähentävät ja maakunnallisesti merkitystä omaavat hankkeet

mielestäni on viisaampaa pitää kiinni nykyisestä avioliiton määritelmästä ja käsitellä samaa sukupuolta olevien parisuhdekysymykset siitä erillään

sehän on hanke josta on tässä jo useampaan kertaan puhuttu ja joka on kustannusvaikutuksiltaan ensimmäisessä vaiheessa suurin piirtein saman arvoinen tämän tampereen rantaväylän kanssa

suomen kansantalouden moottori on vientiteollisuus

tämän moottorin yskähtelyyn on periaatteessa kaksi syytä

kysynnän elpymiselle euroopassa emme voi paljonkaan mutta me voimme järkevällä politiikalla toisaalta vahvistaa kilpailukykyämme ja toisaalta laajentaa vientiteollisuuden toimintakenttää vahvistamalla vientiponnistuksia niillä markkina alueilla jotka kasvavat

talouden elvyttämiseen suoraan kotimaista kysyntää vauhdittamalla valtiolla ei tällaisessa suhdannetilanteessa ole sanottavia mahdollisuuksia

hallituksen toimenpiteet vientiteollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseksi ovat pääosin oikeansuuntaisia

poikkeamana hyvästä linjasta on mainittava windfall vero joka aivan tarpeettomasti kurittaa sitä osaa perusteollisuudestamme joka toimii kansantalouden moottorina ja kamppailee ankaran kansainvälisen hintakilpailun paineissa

jälkimmäinen tarkoittaa sitä että tuotteiden on oltava niin korkealuokkaisia että niille on kysyntää markkinoilla

hyvä reaalinen kilpailukyky vaatii osaamista ja pienen kansakunnan kohdalla oikein valittua keskittämistä

ei ole järkevää yrittää olla maailman huippuosaaja kaikilla aloilla

on valittava ne meidän vahvat osaamisalueemme joihin tulevaisuudessa panostamme

hyvä alue panostamiseen on sellainen jossa kyetään hyödyntämään suomen luontaisia vahvuuksia ja aiemmin hankittua osaamista ja jossa on kasvupotentiaalia

kännykät olivat ja menivät mutta tietotekniikan osaaminen jäi

siinä on varmasti yksi suomalaisten vahvuusalue jolla emme anna pahimmille kilpailijoille tasoitusta edes korkeampien logistiikkakustannusten muodossa

suomen telakkateollisuuden kriisi on vakavasti otettava uhka suomalaiselle meriteollisuudelle

uusiakin kasvualueita nousee esiin ja toisinaan ne yllättävät

olisi suuri virhe näinä tiukan talouden aikoina uhrata julkisen talouden voimavaroja suuntaamalla koulutusta sellaisille aloille jotka ovat tukitoimenpiteistä huolimatta hiipumassa

pahimmillaan väärin kohdennettu julkinen tuki vääristää kilpailua ja tappaa kasvun ja menestymisen edellytykset terveeltä liiketoiminnalta

arvoisa puhemies

näiden lähinnä kansantalouden moottoriin liittyvien huomioiden jälkeen tulen kommentoimaan budjetin yksityiskohtia pääluokkien käsittelyn yhteydessä

mutta lopuksi haluan vielä kommentoida lyhyesti edustaja hirvisaaren esille nostamaa kysymystä kehitysyhteistyövarojen hyödyllisyydestä

hän totesi jotenkin siihen tapaan että nuo kehitysyhteistyöhön budjetoidut varat menevät hukkaan

mutta kyllä meidän on kannettava osaltamme vastuumme siitä että maailmassa hyvinvointi ei jakaudu tasan

lähipalvelujen tulee olla saatavilla kaikkialla sote alueella ja vastuukunnan tulee järjestää palvelut yhdenvertaisesti kaikille sote alueeseen kuuluville kunnille

avoimien rajapintojen perään huutelu ei riitä